se on samanlainen vankila ja virhe kuin suomessa oli vahvan markan politiikka joka korjaantui vain kahdella devalvaatiolla

se on ihan selvä että diktatuurien ja sellaisten porukoiden tukemista jotka omaa kansaansa sortavat vuosikymmenestä toiseen minä en kyllä hyväksy

meitä on sentään äänestetty tähän taloon ja meidät voidaan äänestää täältä pois mutta näitä eu byrokraatteja vaaleilla valitsemattomia presidenttejä komissaareja emme saa äänestää emmekä saa äänestää virasta pois

näitä kreikkaan italiaan espanjaan portugaliin kaikkiin maihin euromääräisiä lainoja ja kymmenen vuotta he takoivat voittoja

nämä tarvitsevat kaikki toimenpiteet turvalliset maat neuvottelut ja olen itse käynyt neuvotteluja palauttamissopimuksesta irakin ulkoministerin kanssa

kyllä tämmöinen aika outoa on että täällä hallituspuolueet tukevat espanjalaisia pankkeja eu lainsäädännön vastaisesti ja nyt eu lainsäädännön mukaisesti ilmeisesti siirretään suomalaista työtä ja työpaikkoja espanjaan

täytyy sanoa että suomen kehitysapukohteet tältä osin ovat olleet kriittisessä tarkastelussa me emme mitään mukabeja tue eikä pidäkään

eli tämä cameronin linja

kyllä hallitus on kaavailemassa lisäbudjettia nimenomaan paikan päällä auttamiseen koska se on paljon tehokkaampaa se on paljon inhimillisempää ja sillä me vältämme ihmissalakuljettajien iljettävät asiat joissa ihmiset jopa tukehtuvat rekkakontteihin

mikään muu ei tehoa

näin pitää olla nimenomaan että epäilyjä hälvennetään

ja näistä mainioista vakuuksista

meillä ei muka ollut varaa säilyttää reumasairaalaa mutta kyllä meillä näyttää olevan varaa pelastaa eurooppalaisia velkamaita ja eurooppalaisia pankkeja

tämä cameronin linja se on ainoa oikea linja jolla eu pystytään pelastamaan jos te sitä haluatte

tätä kutsumme demokratian syventämiseksi

vähemmän parempaa ei enemmän huonompaa

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mikä on eurovaluutan suurin ongelma

kun hallitus tai julkinen valta tekee kilpailutusta niin silloin pitää siihen tarjouspyyntöön kiinnittää paljon huomiota

sopimukset kiikutetaan pöytään viime hetkellä ja merkittävät osat niistä salataan kuten kreikan sopimuksen kanssa oli

emme me tällaista voi olla edistämässä että me tämmöistä rikollista toimintaa suosimme sillä tavalla että me ummistamme silmät tällaiselta rikolliselta toiminnalta

arvoisa herra puhemies

afganistanin turvallisuustilanne on edelleen hauras

niin minuakin olisi kiinnostanut ja meitä kaikkia että olisi saatu sovittua yhteisesti

mitä te ministeri ja hallitus aiotte tehdä jotta tarjouspyynnöt laaditaan siten että suomalainen työ ei suomesta pakene

käytännössä kreikalta portugalilta on viety taloudellinen pohja

venäjän toiminnasta huolimatta meidän on jo lähivuosina voitava rakentaa luottamukseen perustuvaa yhteistyötä venäjän kanssa niin poliittisista kuin taloudellisista syistä

kun me hyvin paljon täällä yhteiskunnassa vaadimme tavallisilta ihmisiltä tavalliset ihmiset joutuvat esittämään kaikki tulonsa menonsa ajonsa niin miten voi olla että sitten suuri raha suuret omistukset nauttisivat tällaista hämärärekisterin suojaa

mutta tässä tilanteessa kun ei saatu sovittua yhteisesti hallitus meni suoraan toisen osapuolen puolelle ja toteutti niiden haaveet

arvoisa herra puhemies

nyt siellä on tultu toisiin ajatuksiin ja tämä tietysti aiheuttaa kysymyksen siitä keitä muita mahdollisesti olisi jäämässä mukaan

he eivät voi tuottaa tällä hintatasolla mitään palveluja ja tuotteita jotka menevät vientiin eivät mitään

käytännössä meillä kansanedustajilla ei ole mahdollisuutta ei ole ollut mahdollisuutta päästä selville koko vakuussopimuksen sisällöstä

arvoisa puhemies

venäjän eriytyminen lännestä ei ole meidän ei venäjän itsensä eikä euroopan etu

mitään päätöksiä ei tehty

hyvin todennäköistä on että pyyntö tulee niin saksalle suomelle kuin monille muillekin jotta afganistanin haurasta tilannetta ei horjutettaisi

arvoisa hallitus tehkää yksi hyvä päätös vielä ennen joulua

mitään muuta ei ole

arvoisa puhemies

minä olen sitä mieltä että työ ja yrittäminen ovat suomalaisen yhteiskunnan selkäranka ja totta kai me pyrimme parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun

ei mitään tuotannollista ole ja tämä on vakava asia

viime viikolla latviassa kokoontuivat kaikkien eu maiden ulkoasianvaliokuntien puheenjohtajat ja tämä eu armeija ei ollut sanallakaan esissä

haudatkaa tämä

olemme jankuttaneet sanoin jo että jankuttaneet kaksi vuotta olen puhunut ihmisten ja enkelten kielillä suomessa brysselissä new yorkissa ja lontoossa ja sanonut mikä sosialidemokraateillekin silloin oli selvää

tilanne on nimittäin niin että jos afganistan romahtaa talebanivaltaan tai isil valtaan se tulee aiheuttamaan massiivisen pakolaisvyöryn

mutta kysyn teiltä

arvoisa rouva puhemies

tapasin eilen ojars kalninin joka on latvian ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja ja kysyin häneltä mitä tästä baltiassa ajatellaan

tämä on äärimmäisen tärkeä asia

tämä tullaan suomessa aikanaan päättämään jos pyyntö tulee tp utvassa yhdessä tasavallan presidentin ja hallituksen kanssa

juuri tästä on kysymys

somalimaassa irakissa monessa maassa on turvallisia alueita jotka pitäisi voida luokitella sellaisiksi alueiksi että kun sieltä on tullut niin voidaan myös sinne palauttaa

mutta kun ei voitu brysselistien kasvojen takia ja nyt tämä syöpä on levinnyt kaikkialle

hieman minä epäilen että tästä mitään isompaa tulisi koska samalla lailla baltian maiden kanssa ajattelevat muun muassa tanska ja iso britannia

älkää nyt ihan mitä tahansa väittäkö

minä ymmärrän sen että tilanne on ollut vaikea mutta ei voi sanoa että kansanedustajat ovat kohtuudella saaneet tietoa tästä asiasta

arvoisa puhemies

tämä on järkevää mutta myös inhimillistä

en halua pahaa hallitukselle en halua pahaa euroopalle mutta väärällä politiikalla tulee huonoja tuloksia ja tästä on kysymys

ei sitä voi kukaan kiistää

toimintaympäristö on myös muuttunut siltäkin osin että suomen ja ruotsin välistä puolustusyhteistyötä on päätetty syventää

tekeehän hallitus aivan kaikkensa jotta se pankkituki mitä euroopassa nyt tarvitaan otetaan ensisijaisesti pankkien omistajilta sijoittajilta se otetaan toissijaisesti näiden pankkien kotivaltiolta ja sitä ei laiteta eurooppalaisten veronmaksajien myös suomalaisten veronmaksajien piikkiin

tämä asia on äärimmäisen tärkeä

sillä on myös omalta osaltaan selkeitä vaikutuksia lähiympäristöömme ja siihen miten muut alueen toimijat tämän mahdollisesti kokevat

meillä on hyvä keskusteluyhteys sekä venäjän ulkopoliittiseen johtoon että rajaviranomaisiin kuten ministeri orpo tässä kertoi

myös tästä harjoitustoiminnasta jota nyt tässä on voi tietysti olla lisäarvoa tälle suomiruotsi yhteistyölle ja muulle vastaavalle yhteistyölle mutta kyllä sanon edellinen ulkoministeri tuomioja että tämä teidän kantanne on aivan järkevä ja meidän pitää tehdä politiikkaa ajassa ja ottaa nämä asiat tietysti huomioon etenkin herkässä kansainvälisessä poliittisessa tilanteessa

ikään kuin mallia ja esimakua olemme tästä saaneet venäjän ja norjan välissä

ja valtiovarainministeri urpilainen vastasi

minä toivoisin pääministeri että teillä olisi nyt sitten esittää ne luvut kuinka monta työpaikkaa tällä luodaan tai säästetään tai muuten tehdään koska eiväthän tälläkään hetkellä työnantajat lahjoja anna vaan ne antavat työtä ja siitä palkkaa vai onko tullut lahjotuksi toiminnaksi tämä työntekokin

norjassa muun muassa on alettu keskustelemaan voimakkaasti siitä että afgaanien tai keiden tahansa turvapaikanhakijoitten jotka ovat pysyvästi pitkäaikaisesti oleskelleet venäjällä asiat voidaan ratkaista heti ilman muuta että näillä ei ole oikeutta turvapaikkaan

arvoisa herra puhemies

syyrian kansanmurha ja ne sotatapahtumat ovat kauheita ja sinne pitää antaa kaikki humanitaarinen apu joka on mahdollista saada perille

kemiallisten aseiden käyttö on todellakin sotarikos jolla pitää olla seuraus

ei tietenkään vaan nyt on kysymys siitä ja minä toivon että käy niin että työllisyys lisääntyisi eikä kävisi niin että tässä tilanteessa kuten ek esimerkiksi itse toimi tulee nollalinjaa duunareille ja kymmenientuhansien korotukset omille johtajille

ja tämä periaate on yksi sellainen käyttökelpoinen jota meidänkin kannattaa tässä miettiä

arvoisa herra puhemies

minkälaisen mallin se luo iranille pohjois korealle ja tämmöisille vastaaville raaoille diktatuureille joilla mahdollisesti on kemiallisia aseita jos ei siitä jollain tavalla rangaista

arvoisa herra puhemies

olen kaksi kertaa nyt kysynyt miten sen koron kanssa on

olen iloinen ja tyytyväinen siitä että edustajat ovat käyttäneet puheenvuoroja ja olen erityisen iloinen siitä että sekä ministeri tuomioja että ministeri haavisto ovat täällä paikalla ja tätä asiaa on voitu asianmukaisesti käsitellä ja tehdä heille kysymyksiä ja tarkennuksia

arvoisa puhemies

totta minä toivon että se ei tähän johda ja toivon pääministeri että te tässä olisitte oikeassa koska eu kriisissä te olette väärässä

mihin kansainvälinen valuuttarahasto imf on kadonnut

mistä rahat otetaan

olkapään jonka suomalainen veromaksaja saa itkeä märäksi

leikkaatteko lisää

nostatteko kenties alvia

miksi näin

arvoisa rouva puhemies

eli kun kuulee nämä asiantuntijalausunnot ja sitten tapaa ihmisiä jotka ovat paikan päällä nähneet mikä tilanne on niin kyllähän sen niin täytyy olla sitten että me viemme sitä apua sinne lähemmäs paikan päälle